filippiineillä ollessani posti kyllä kulki hyvin tosin armottomasti myöhässä ja usein oli postin mukana kirjeen sisältöjä hävinnyt

arvoisa puhemies

suomessa pitäisi päästä keskustelussa pintaa syvemmälle ja nähdä terveyshaittojen koko kirjo ja alkaa purkaa ongelmia sieltä päästä miksi meillä esimerkiksi pidetään sitkeästi yllä kohtuukäytön myyttiä

eilen juuri kuuntelin erään ihmisen huolia puhelimitse kuinka hän on tullut kiusatuksi ja kuinka nämä jotka häntä ovat kohdelleet väärin ovat liittoutuneet häntä vastaan ja kuinka siinä voidaan toimia oikein

saksassa asuessani en muun muassa kirjalähetyksiä saanut perille

ajatus että kyllä aikuiset tietävät on vain pelkää hurskastelua

meillä pitäisi selvästi tuoda esille nuoruudenaikaisen alkoholin liikakäytön vaaroja

täällä kotimassa olen joutunut useasti toteamaan että kohtuu usein en ole saanut kirjettä tai korttia tai sitten kun olen sen lähettänyt asianomainen vastaanottaja on saanut kirjeen useita kuukausia myöhässä

silloin tietenkin mennään hyvin pitkälle

en yleensä luota wikipediaan mutta senkin ehdin katsoa ja mielestäni siellä oli aika hyvä määritelmä

ehkä kaikista eriskummallisin tarina on se kun edesmennyt ystäväni joka menehtyi khao lakin tsunamissa lähetti minulle irlannista joulukortin

on varmasti vaarallista mennä yleistämään mutta aika tunnettua on nythän tulee nuorten parlamentti tänne nythän on tilaisuus kysyä sitä onko asia näin että kouluissa on edelleenkin näitä niin sanottuja kumiperunoita

vainoa voidaan harjoittaa useista syistä kuten uskonnon etniseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen

kesti useita kuukausia kun ovikello soi ja hän tuli käymään kun oli käymässä suomessa ja toimitti minulle käteen tämän joulukortin

ja yleensä hyvää

joulukortissa oli oikea nimi ja osoite kaikki asianmukaisesti kirjoitettu selkeästi ja joulukortti oli kiertänyt muun muassa pekingissä ja palannut sitten lopulta lähettäjälleen irlantiin

kaikissa kouluissa niitä ei tietenkään ole mutta ei ole ihme jos niitä edelleenkin on tarjolla tai sitten yleensäkin kun kuulee ala arvoista perunalaatua että eiväthän sitä tietenkään nuoret perunaa syömään opi

nyt on kysymys vaan siitä minkälainen taktinen ohje annetaan tälle hallitukselle ja tuleville hallituksille

se varmasti on semmoinen että tuommoisessa ponnessa jos tätä asiaa haluaa ponnella edistää pitäisi viitoittaa kiinnittämään huomiota siihen mitä suomenlahden eteläpuolella tapahtuu

tultuaan kotiin useita kuukausia myöhemmin hän toimitti sen minulle henkilökohtaisesti kädestä käteen tavallaan kotimatkalla jalkakyydillä

tietenkin kyse on siitä että koulujen pitää mahdollisimman edullisesti tuottaa ruokaa ja tähän pitäisi kiinnittää huomiota

optimia olisi varmaan se että se korotus ajoitetaan yksiin virossa tapahtuvan korotuksen kanssa koska sielläkin suunta voi olla vain ylöspäin

tietenkin se vie aikaa myös sitten henkilökunnalta opettajilta mitenkä se ruokatilanne järjestetään mutta kuitenkin se olisi erittäin tärkeää ja vetoan vielä siihen että me voimme hyvällä hygienialla ja kunnon ruokavaliolla pitää huolen siitä että pysymme terveinä

sillä tavalla voitaisiin eliminoida jonkin verran niitä seurausvaikutuksia jotka ovat näitä innostuneita matkailuviinojen noutomatkoja

olen tämän korotuksen kannalla mutta olen äärimmäisen huolissani ravintoloitten tulevaisuudesta ja siitä millä tavalla ravintolat pärjäävät

tässä aloitteessa on puututtu asiaan joka on aika uusi ongelma käsiteltäväksi kun alkoholiin suhtaudutaan aika myötämielisesti tänä päivänä

terveydenhuolto varmasti tarvitsisi resursseja sellaisiin tauteihin jotka aivan oikeasti tarvitsevat hoitoa ja alkoholin sanon nyt väärinkäyttö tai liikakäyttö on sellaisia asioita joita voidaan itse ennalta ehkäistä ja johon voidaan itse vaikuttaa

arvoisa puhemies

haluan vielä sanoa että kun näitä postipalveluita eli siis pakettien ynnä muuta

katson että tämä lakialoite auttaa purkamaan tätäkin probleemaa ja herättää keskustelua miksi ihmiset käyttävät niin runsaasti alkoholia

aloitan tuosta mihin ed

vastaus siihen miten näitä kovia toimintajoukkoja voisi käyttää pehmeästi kansainvälisen hyvän eteen on nopeat lääkintäjoukot

olen ihan samaa mieltä kuin ed

olen viime aikoina ollut tekemisissä taidealan ihmisten kanssa ja he ovat olleet käyttämättä perinteistä postipalvelua ja postilähetyksiä koska niissä tavaroiden käsittely on ollut sanon nyt niin kovakouraista että lähetettävät taide esineet ovat rikkoutuneet

ruokaa tarvitsemme koko elämämme ajan

lahtela että kyllä inhimillisyyden täytyy voittaa ja olen sitä mieltä että tällainen hyväksikäyttö että tänne tullaan hakemaan vaan kaikenlaista hyvää ei ole oikea perusta saapua tänne se peruste että on omaisia jotka ovat naimisissa suomalaisen kanssa ja asuvat täällä

tämmöiset voisi lähettää jos semmoiset olisivat olemassa tuonne pakistanin tulva alueille ja näihin kyseisiin paikkoihin jos sellaisiin ryhdyttäisiin

emme ehkä osaa arvostaa tarpeeksi sitä että meillä on riittävästi ruokaa saatavilla suomessa

jos osa näistä mielenterveysongelmista johtuu muun muassa siitäkin että alkoholi on ongelma niin varmasti saisimme paljon ihmisiä pelastettua tavalliseen hyvään elämään ja tietenkin kunnon elämään joka on parasta huumetta

haluan tuoda esiin maailman viime päivien ajankohtaisia asioita nimittäin pohjois afrikan levottomuuksien syyn

maailman viljavarastot ovat tällä hetkellä alle kaksi kuukautta

tässä on varmasti yksi mahdollisuus tehdä erilaisia lähetys ja pakettimuotoja ja pitää huoli että lähetykset saapuvat ehjinä ja vaurioitta perille

suomalaiset lähtivät sinne vapaaehtoisesti ja toimivat siellä kirurgisena ensihoitoyksikkönä

keskustelu on päätynyt puhemiesneuvoston pysyväksi ja sille että todistettavissa eikä taloudellisen tai muun hyödyn hakeminen

pidän tärkeänä että suomessa pidetään kiinni omasta ruuantuotannosta omista viljalajikkeista jotka sopivat ilmastoomme

mutta myös operaatio sitten onnistui ja ilman suomalaisia ei koko eun rauhanturvaoperaatiota kongon demokraattisen tasavallan vaalien turvaamiseksi olisi tapahtunut

nälkä ja nälkäinen kansa puolestaan saattavat saada aikaan liikehdintää joka saa päättäjät heräämään oman turvallisen ruuantuotannon turvaamiseen

eli kyllä me suomalaiset olemme erittäin voimakkaasti mukana näissä eun vaikutuskanavissa

arvoisa puhemies

se tietenkin on kallista ja monet kysyvät miksi lähdimme sinne

mutta uskon kuitenkin että meidän on turvattava rauhaa täällä eun alueella mutta myös eun rajojen ulkopuolella koska kuten täällä on jo lukuisia kertoja todettu maailma on yhä moninapaisempi eli maat toinen toisistaan riippuvaisempia ja jopa maanosat toisistaan

ja kuten täällä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenvuorossa totesin eu on suomelle tärkein kansainvälinen vaikutuskanava joten meidän etumme on ulkopoliittisesti vahva ja yhtenäinen unioni ja juuri tämä esimerkki jonka kerroin tukee tätä toimintaa

näin kun tässä kaksi lääkäriä keskustelee täytyy sanoa sekin seikka että lääkärit eivät kovin herkästi lähde poliitikoille ongelmia tuputtamaan

jos ajatellaan näitä erityisryhmiä niin siellä mukana on muun muassa dementoituneita vanhuksia kehitysvammaisia pitkäaikaisasunnottomia ja opiskelijoita

täällä varmasti poissuljen nyt tässä tapauksessa itseni on paljon sellaisia henkilöitä jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisestä järjestötoiminnasta ja ovat siellä määrättyinä eduskunnan työtehtäviin ja haluaisivat tuoda työtään julki mutta saavat siihen mahdollisuuden todella harvoin

nyt minulla ei tässä edessäni ole tilastoa mutta muistelisin näin että alkoholi on ihan keskeinen työikäisten tappaja

suuressa valiokunnassa olemme saaneet seurata että eu papereissa jatkuvasti pyörii yhtenä keskeisimmistä asioista joita tulee hoitaa alzheimerin taudin seuraaminen puuttuminen hoitoon ja sitä tukevat toimet niin että tämä tauti saataisiin ehkä löydetyksi ja sitten taas vastaavasti ihmiset asianmukaisesti hoidetuiksi

kuten useasti tässäkin salissa meidän puhemiehemme on peräänkuuluttanut hyvän esimerkin antamista niin tässä me aikuiset annamme nuorille esimerkin miten alkoholia tulisi käyttää kohtuudella ja maltillisesti

ehkä on mahdollista harkita asiaa niin että nämä asiat pääsevät useammin eduskunnan keskustelufoorumille

tämä päätös muun muassa tästä erityisasumisen määrärahan nostamisesta tukee tätä kehitystä ja on linjassa eu politiikan kanssa ja terveen järjenkin kanssa

siinä onkin sitten meillä jokaisella ainakin meillä kansanedustajilla paikka näyttää miten käyttää alkoholia sen suuntaisesti että meistä voi ottaa mallia

toinen asia on luonnonsuojelualueiden käyttö

se tuntuu olevan varsin moderni ajatus näin ainakin metsähallituksen asiantuntija sanoi että viemällä työntekijöitä ja ihmisiä luontoon saadaan heistä sanotaan nyt suoraan enemmän irti myös työtehoa puhumattakaan terveysvaikutuksista

yksi asia pieni mutta tärkeä asia joka kertoo ympäristömme tilasta on lintuvesiemme tila

ehkä olisi aihetta jossakin vaiheessa ehkä siinä yhteydessä kun terveydenhuoltolaista puhutaan tai jossakin muussa yhteydessä puhua tästä ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta ruuan ja elintapojen vaikutuksesta kansalaisiin samoin kuin mielenterveyden hoitamisesta koska näillä elämäntapaohjeilla voimme pitää ihmisten terveydestä huolta

rahaa ei tietenkään kaikkeen ole mutta ehkä näitäkin asioita voidaan viedä jatkossa vielä paremmin eteenpäin

mielestäni pitäisi taata riittävät resurssit kaikille niille aloille jotka vaikuttavat ympäristöön ja luonnonvaroihin tietenkin siihen niitten myönteiseen kehitykseen käyttöön ja kohtuulliseen kestävään kehitykseen

tiede lehdessä oli juuri eräästä kirjasta selvitys

ne ympäristöön ja luonnonvaroihin vaikuttavat alueet joilla tulee riittävästi huomioida ympäristöä ja luonnonvaroja liittyvät tietenkin asumiseen ja rakentamiseen terveydenhuoltoon esimerkiksi ympäristöterveydenhuoltoon

olen kuitenkin sen verran positiivinen että ajattelen että sekä alkoholin että myös myönteisten elämäntapojen vaikutus terveyteen ovat niin tärkeitä että meidän kannattaa satsata tähän ennaltaehkäisyyn

se on edelleenkin aika lailla lapsenkengissä kun ottaa huomioon kuinka tärkeä se kuitenkin on kun tulee näitä myrkytystapauksia ja terveydentilaan vaikuttavia ympäristöhaittoja kuten homekoulut kosteusvauriot ja niin edelleen

heikkisen puheenvuoro oli erittäin hyvä

kallis esittää että pitäisi päästä parempaan hallituksen toiminnassa eli alkoholijuomien vähittäismyyntihintaa pitää pystyä nostamaan nykyisestä

monet ovat sitä mieltä että maaseudun jätevesiongelmat on ratkaistava niin että iäkkäille asujille ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta siitä että he asuvat haja asutusalueella

siihen on esitetty ratkaisuja ja toivon että ratkaisut olisivat järkeviä ja kestäviä niin että asiat hoidettaisiin nyt eikä niitä siirrettäisi johonkin hamaan tulevaisuuteen toisaalta niin että senioreita ei rasitettaisi kohtuuttomasti mutta toisaalta niin että ei myöskään todella siirretä sitä asiaa tuleville sukupolville

tuntuu siltä että tulevilla sukupolvilla on jo tarpeeksi ongelmia ratkottavanaan ja kun katsoo kuntatalouden kehitystä ja yleistä maailmanmenoa niin meillä kyllä riittää varmasti talkoita yhteisten asioitten päättämisessä ja hoidossa ilman että siirrämme asioitten päätöksiä tulevaisuuteen

mäkelä sanoi juuri niin kuin minäkin olen näiltä nuorilta ymmärtänyt aivan oikein että valtaosin nuoret ovat täysin tervejärkisiä normaaleja ja niin sanottuja hyviä nuoria ja he haluavat ottaa vastuuta

arvoisa puhemies

täällä olemme saaneet jo laajasti kuulla tästä elvyttämisestä käytyä keskustelua joten en paneudu siihen vaan puhun ihan näistä käytännön toimista joita on luettavassa tästä hallituksen esityksestä eduskunnalle ensi vuoden talousarvioesityksen täydentämi sestä

näin minäkin olen sen kokenut aivan samalla lailla kuin täällä nuoret toivat sen ilmi ja nyt ed

se on työllistänyt monta ihmistä ja auttanut monta kotitaloutta

haluan vielä loppuun todeta että kauppalehti on todennut että kotitalousvähennys on viime hallituksien yksi parhaimmista työllistävistä toimenpiteistä

törmäsin eilen erääseen lahden kaupungin virkamieheen joka kertoi kysyessäni hänen vointiaan että kyllä huolestuttavalta näyttää koska työttömien määrä on kovasti nousussa

mäkelä kertoi

kiitos että olette suhtautuneet siihenkin myönteisesti

lisäksi nuorisotyöttömyys on kovalla tasolla

juuri ennen tänne puhujakorokkeelle saapumista sain käteeni kalvot joilla lahden kaupunki varautuu vierailuun jossa esitetään tilastoja lahden kaupungin työttömyyden tilanteesta

onneksi kunta on sitoutumassa ennen velvoitetyötä

niin tai tähän velvoitetyöllisyyden hoitamiseen ja on korostanut ainakin lahdessa tämän työllisyyden hoidon lähtökohdaksi korkeaa työttömyysastetta rakennetyöttömyyttä pitkäaikaistyöttömyyttä nuorisotyöttömyyttä alueemme alhaista koulutusastetta ja pirstaleista toimijakenttää

arvoisa puhemies

mielestäni tässä on puututtu hyvin tärkeään asiaan ja mielestäni lapsiperheiden verovähennykset helpottaisivat lapsiperheiden arkea ja olisivat paljon tervetulleempi muutos tilanteeseen jolloin euro on tiukassa kuin se että on tulonsiirtoja

eli kaikki keinot on löydettävä joilla löydetään töitä ihmisille ja varsinkin nuorille koska jos nuoret ovat pitkään työttöminä heidän on vaikea sopeutua työelämään

arvoisa puhemies

ehkä jos niitä verovähennyksiä olisi enemmän niin meillä myös perhekoot olisivat suurempia tulisi uusia veronmaksajia maahamme

vaikka kasvatamme nuoriamme mahdollisimman hyvin ja elämme nuhteetonta kunnon elämää niin saattaa olla kuitenkin että nuori joutuu huonoon seuraan tai jostakin syystä elämä vie ehkä vääränlaiseen seuraan ja silloin tulevat ehkä huumeet alkoholi ja niin edelleen

kuitenkin vieraillessani päivittäistavarakaupassa radiohaastattelua varten siellä kyllä todettiin tyytyväisinä että kyllä ainakin sunnuntaikauppa elää kasvua ja tuntui ylen hyvin menevän